ministeri anttila totesi uutisoinnissa joka koski näitä turkistarhojen laiminlyöntejä että ministeri ei voi vastata siitä jos joku ei hoida eläimiään

arvoisa puhemies

toivon että nämä kaksi perättäistä ikävää tapausta kuvamateriaali sikatiloilta ja turkistarhoilta eivät ole vain jäävuoren huippu vaan me tarkastelemme laajemminkin millaisia tiukennuksia ja parannuksia eläinsuojelulainsäädäntö suomessa tarvitsee

arvoisa puhemies

lisäksi kaksi kolmasosaa toivoo suomen hallitukselta nykyistä jämerämpää toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

tässä vaiheessa haluan lämpimästi kiittää kansalaisyhteiskuntaa aktiivisuudesta ja historiallisesta kampanjasta jonka johdosta olemme nyt käsittelemässä ilmastolakia eduskunnassa ympäristövaliokunnan myönteisen mietinnön pohjalta

ilmastokampanja aktivoi suomalaiset todella hienolla tavalla

tässä vaiheessa haluan kiittää suuresti entistä ympäristöministeriämme kansanedustaja ville niinistöä paitsi siitä että tämä oli hallitusohjelmassa saatiin vietyä eteenpäin myös niistä lukemattomista työtunneista joita tämän lain läpimenon edestä uhrasit

on huomattava että ilmastolailla pyritään nimenomaan vähentämään hallinnollisia päällekkäisyyksiä niin poliittisessa suunnittelussa kuin seurannassakin toisin kuin liikenne ja viestintä maa ja metsätalous sekä talousvaliokunta lausunnoissaan epäilevät

ilmastolain myötä suomi korostaa edelleen sitoutumistaan tämän globaalin uhan torjumiseen

lakisääteisestä suunnittelujärjestelmästä säätämällä ja eduskunnan roolia vahvistamalla korostetaan että ilmastopolitiikka on tärkeää yhteiskunnallista toimintaa

ilmastopolitiikkakokonaisuuden korostaminen erillisellä ilmastolailla antaa myös kansainväliseen ilmastopolitiikkaan viestin suomen edelläkävijyydestä ja sitoutumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

arvoisa puhemies

tieteelliseen tietoon nojaaminen edistää tulevaisuudessa toivon mukaan myös eri hallinnonalojen ja sektoreiden päästövähennystoimenpiteiden yhteensovittamista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun salaa kuvatuista videoista tuohtuneet tuottajajärjestöt älähtivät että kuvien oli tarkoitus järkyttää jää vastaamatta alkuperäiseen kysymykseen miksi eläimiä kohdellaan niin huonosti

kun jälkikäteen tehdyissä tarkastuksissa todetaan että vakavia puutteita ei ole tarkoittaako se sitä että kuvien todellisuus mahtuu lakien sallimiin rajoihin

vaikka kaikkia eläinten kohteluun liittyviä ongelmia ei tietenkään pystytä ratkaisemaan rikoslain puitteissa esitys rikoslakiin lisättävästä törkeästä eläinsuojelurikoksesta on kauan odotettu ja tarpeellinen

arvoisa puhemies

lakiesitys tehostaa omalta osaltaan mahdollisuuksia puuttua eläinsuojelurikoksiin helpottaa eläintenpitokiellon antamista ja eläinten turvaan ottamisen mahdollisuutta

törkeästä eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita jos rikos on tehty erityisen julmalla tavalla rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä

uusi laki toivon mukaan vähentää omalta osaltaan eläinsuojelurikoksia

kun tähän saakka eläinrääkkäyksestä on voinut selvitä varsin vähällä uudessa lakiesityksessä rangaistusasteikko ulotetaan neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta yhdistettynä eläintenpitokieltoon joka voi olla myös pysyvä

tuotantoeläinten kaltoinkohtelussa ei aina ole kyse yksittäistapauksista vaan ajoittain myös tietoisesta ja systemaattisesta toiminnasta joka on saatava hallintaan tiukemmalla lainsäädännöllä

arvoisa puhemies

rikoslakiin tehtävä lisäys törkeästä eläinsuojelurikoksesta on yksi edistysaskel

toinen on se että lakimuutoksen yhteydessä perustetaan eläintenpitokieltorekisteri jonka avulla eläintenpitokieltoja pystytään jatkossa nykytilanteesta poiketen myös tehokkaasti valvomaan

loppujen lopuksi suurimmat ongelmat liittyvät kuitenkin tuotantoeläinten pidon niihin piirteisiin jotka ovat lakimuutoksen jälkeenkin täysin laillisia

eläimiä saa edelleen pitää kohtuuttoman pienissä ja virikkeettömissä tiloissa eläimiä kuljetetaan kohtuuttomia matkoja ja eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista välitetään ylipäänsä liian vähän

omasta mielestäni eläintenpidon minimivaatimusten rajan pitäisi kulkea siinä miten nykyään kohdellaan luomutuotannossa olevia eläimiä

eilisessä gallupissa kerrottiin miten enemmistö suomalaisista hyväksyi sen että esimerkiksi lämmityskustannuksiin vaikuttaa energiamuodon ympäristöystävällisyys

mitä tulee sitten sosiaaliturvaan niin tämä hallitus tosiaan myös sitoo monia pienimpiä sosiaalietuuksia indeksiin

merentutkimuslaitoksen uudelleenjärjestelyjä koskeva hallituksen esitys on ollut yksi hankalimpia asioita liikennevaliokunnassa tällä syyskaudella

heinäluoma tässä ääneen sanoi eli opintotuen jääminen indeksisidoksen ulkopuolelle

esityksessä merentutkimuslaitoksen nykyiset tehtävät jaetaan ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen kesken siten että fysikaalinen tutkimus meriturvallisuus ja ilmastonmuutokseen liittyvät tehtävät siirretään ilmatieteen laitokseen ja meribiologiaan ja kemiaan liittyvä merentutkimus suomen ympäristökeskukseen

toki tämä hallitus teki opintotukeen aikaisemmin tasokorotuksen ja panosti ensimmäi sessä lisäbudjetissaan erityisesti nuorisotyöttömyyden torjuntaan mutta tässä indeksisidosasiassa sukupolvioikeudenmukaisuus ei tältä osin ole täydellistä

toivon että nuorempia sukupolvia koskettava opintotuki otetaan myös huomioon ja päätetään tehdä myös siihen indeksikorotus

esityksen tavoitteet itämeren tutkimuksen ja kokonaisvaltaisen tutkimusotteen vahvistamisesta ovat sinänsä kannatettavia ja suorastaan erinomaisia mutta merentutkimuslaitoksen lakkauttamisessa ja toiminnan hajauttamisessa on myös vaara että nimenomaan kokonaisvaltainen tutkimusote kärsii

sekä liikenne ja viestintävaliokunta että ympäristövaliokunta ovat todenneet että esityksen mukaisessa toimintojen jakautumisessa on ennakoitavissa vaara merentutkimuksen kokonaisvaltaisuuden hajoamisesta kun fysikaalinen tutkimus ja toisaalta biologinen ja kemiallinen merentutkimus hajautetaan kahteen eri laitokseen ja useaan eri toimipisteeseen

arvoisa puhemies

valiokunta sai asiantuntijakuulemisissa hyvin erilaisia ja ristiriitaisiakin tietoja siitä miten järkevää fysikaalisen merentutkimuksen erottaminen biologisesta ja kemiallisesta tutkimuksesta lopulta on

osa asiantuntijoista vakuutti että kyseessä on eurooppalainen trendi nimenomaan eriyttämisen suuntaan kun taas osa piti kansainvälistä tutkimuskehitystä päinvastaisena ja nimenomaan yhdistämistä ja keskittämistä puoltavana

kaikkein tärkein tavoite tulee olla että esitys ja sen toteuttaminen vahvistaa suomen korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua merentutkimusta eikä heikennä sitä

myöskään käytännön tutkimustyö eri toimipisteissä ei saa hankaloitua

liikennevaliokunta paitsi kuuli paljon asiantuntijoita myös vieraili sekä nykyisessä merentutkimuslaitoksessa että ilmatieteen laitoksessa ja suomen ympäristökeskuksessa

kuulemisten ja vierailujen jälkeen itseäni jäi erityisesti huolettamaan onnistuvatko laboratoriotöiden koordinointi ja mahdollinen näytteiden kuljetus ja henkilöstön siirtymiset toimipaikasta toiseen ilman että käytännön tutkimus vaikeutuu

valiokuntakuulemisessa kävi myös ilmi että valtiolla on valmiudet siirtää suomen ympäristökeskuksen ja siihen ensi vuoden alusta kuuluvan merikeskuksen toiminnat viikin kampusalueelle

suomen ympäristökeskuksen siirtyminen viikkiin mahdollistaisi myös hallituksen nykyistä esitystä laajemman merikeskuksen perustamisen

tällöin tulevaisuuden monitieteisessä merikeskuksessa voisivat toimia sekä ilmatieteen laitoksen suomen ympäristökeskuksen ja nyt lakkautettavan merentutkimuslaitoksen merentutkimus että mahdollisesti myös muut viikin kampusalueen meribiologian ja ympäristötutkimuksen yksiköt

arvoisa puhemies

ministeri jo ottikin itse puheeksi maatalouden ympäristötukien saaman kritiikin valtiontalouden tarkastusviraston taholta ja siihen liittyen olisin vielä muistuttanut siitä että tarkastusvirasto tosiaankin totesi julkisuudessa toiminnantarkastajansa suulla että ympäristötuen vaikutukset ovat ympäristön kannalta ja erityisesti ravinnepäästöihin olleet täysin tehottomat tai todella heikot

myöskään merentutkimusalus arandan toiminta ei saa kärsiä siitä että sen ohjaus ja operointimenot tulevat uudessa tilanteessa jakautumaan ilmatieteen laitoksen ja suomen ympäristökeskuksen kesken

tarkastusvirasto totesi myös että viljely olisi lopetettava kokonaan jyrkästi vesistöön viettäviltä pelloilta

vesistökuormitus ei myöskään ole vähentynyt siitä huolimatta että ilmeisesti joitain tarkistuksia tai tiukennuksia näihin tuen saamisen ehtoihin on tehty viime vuosien aikana

olisin kysynytkin ministeriltä olisiko hänellä näkemystä siitä miten tukirahat voisi kohdistaa tulevaisuudessa niin että vesistökuormitus vähenisi ja olisiko mahdollista myös tarkastella tuen ehtoja uudelleen siten että niitä tiukennettaisiin mikäli ne eivät täytä tällä hetkellä sitä tavoitetta mitä varten ne on asetettu

näillä kriittisillä huomioilla olen valmis hyväksymään hallituksen esityksen ja uskon että myös ministerit ottavat vakavasti huomioon niin valiokuntien kuin opposition vastalauseenkin kritiikin esityksen toimeenpanovaiheessa

taisteluosastojen käytön pohjana olevan eu sopimuksen mukaisesti joukkoja on tarkoitus käyttää huolehtimaan rauhanturvaamisesta konf liktinestosta ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamisesta

arvoisa puhemies

hienoa että saamme viimein käsitellä tätä kauan odotettua lakiesitystä tässä salissa mutta se miten kalakantojen hoito ja suojelu tosiasiallisesti turvataan riippuu nyt pitkälti tämän pian hyväksyttävän lain pohjalta annetusta asetuksesta

arvoisa puhemies

ongelmallisen tilanteesta tekee kuitenkin se että käytämme suuria määriä rahaa sellaisten joukkojen ylläpitoon joita ei ole toistaiseksi käytetty mihinkään

vaikka kehysbudjetissakin parannetaan öljyntorjuntavalmiutta ja lisäkalustoa on hankittu niin siitä huolimatta jos kaksikin alusta törmäisi yhteen itämerellä mereen valuvan öljyn määrä voisi olla niin suuri että edes itämeren yhteinen kalusto ei joidenkin asiantuntijoiden mukaan pystyisi torjumaan sitä

ministeri orvolta haluaisin kysyä onko asetukseen nyt tulossa varmasti riittävän tiukat pyyntirajat että kalojen luontainen lisääntymiskierto on tosiasiallisesti mahdollista

keskustan ja perussuomalaisten hylkäysvastalause on todella surullinen koska se perustuu siihen että omistajien edut ja kalakantojen suojelun edut laitetaan vastakkain täysin keinotekoisesti koska tosiasiassa riittävän tiukat toimet luontaisten kalakantojen elvyttämiseksi on kaikkien etu myös vesialueiden omistajien

haluaisinkin kysyä ministeri lehtomäeltä ja pääministeriltä

maailmalla olisi maita ja alueita missä rauha vaatisi turvaamista mutta merkittävä osa voimavaroistamme on sidottu joukkoihin joita ei käytetä

mitä valmiuksia meillä on tai millaisia mahdollisuuksia meillä on neuvotella itämeren maiden kanssa yhteisen lisäkaluston hankinnasta ja mitä muita toimenpiteitä voidaan tehdä nimenomaan onnettomuuden ennaltaehkäisemiseksi torjuntakapasiteetin lisäämisen lisäksi

arvoisa puhemies

samaan aikaan hyvin koulutettujen ja varustettujen taisteluosastojen käyttämättömyys on kuitenkin itsessään osoitus siitä että tarvetta olisi pikemminkin euroopan unionin siviilikriisinhallintakyvyn kasvattamiselle ja nopean toiminnan siviilijoukoille

tarvitsemme tehokkaampaa valmiutta toimia esimerkiksi luonnonmullistusten sattuessa hätäavun ja jälleenrakennuksen lisäksi yhteiskunnan perustoimintojen kuten hallinnon sosiaali ja terveyspalveluiden oikeuslaitoksen ja poliisin toimintakyvyn turvaamiseksi

vihreät painottavatkin kriisinhallintaoperaatioiden siviiliulottuvuuden korostamista perusinfrastruktuurin toiminnan ja oikeusvaltiokehityksen varmistamiseksi

ensi vuoden tammikuussa kun suomi valmistautuu osallistumaan kahteen eun taisteluosastojen valmiusvuoroon järjestetään sudanissa kansanäänestys etelä sudanin itsenäistymisestä

samaan aikaan kun euroopan unionissa päätettiin nopean toiminnan taistelujoukkojen perustamisesta päätettiin myös nopean toiminnan siviilijoukkojen civilian response teamin perustamisesta

vihreiden mielestä suomen tulisi ajaakin aktiivisesti eussa nopean toiminnan siviilijoukkojen tavoitteen selkeää määrittelyä ja aktiivista käyttöä kriisinhallintatehtävissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

erityisen huolestuttava nuorisotyöttömyys on saatu voimakkaaseen laskuun

hallituksen elvyttävä politiikka on toiminut

korkea työllisyys ja jaettu hyvinvointi luovat pohjaa yhteiskunnan eteenpäinviemiselle muuttuvaan maailmantalouteen sopeutumiselle sekä ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen torjumiselle

haluaisin todeta edustaja rajamäelle että ei tässä aseteta ketään toista ihmisryhmää suotuisampaan asemaan johonkin toiseen verrattuna vaan kaikkia kohdellaan yleisinhimillisesti mikä juontaa jo meidän kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksistamme ja perustuslaistamme

arvoisa puhemies

yli sata maata on eilen ja tänään allekirjoittanut rypäleaseet kieltävän oslon sopimuksen josta suomi on päättänyt tässä vaiheessa jättäytyä pois

työttömyyden tuloerojen kasvun ja yhteiskunnallisen epätasa arvon aiheuttama sisäänpäin käpertyminen ja muutoksen pelko nakertaa yhteiskuntarauhaa ja johtaa pahimmillaan koveneviin arvoihin erilaisuuden torjumiseen ja näköalattoman katteettoman populismin nousuun

sopimus tulee kieltämään sellaisen rypäleaseiden tuotannon varastoinnin ja käytön josta on siviiliväestölle kohtuuttomat seuraukset

jo nyt on käynyt ilmi että suomen haluamia rypäleaseita ei välttämättä enää kehitellä ja niiden tarjonta vähenee ja hintataso todennäköisesti nousee

kun täällä on useampi edustaja erityisesti perussuomalaisten puolelta tuonut esiin huolta terveyspalveluiden käytön räjähdysmäisestä lisääntymisestä niin toteaisin että helsingissä on toteutettu jo vapaaehtoispohjalta terveyspalveluiden tarjoamista paperittomille ja näiden palveluiden käyttö on ollut paljon odotettua vähäisempää

kysynkin ministeri häkämieheltä

arvoisa puhemies

vallitseva työttömyys on torjuttava ja painettava alas paremmin kuin edellisen laman aikana ja juuri siihen tämä neljäs lisätalousarvio ja ensi vuoden talousarvion täydentäminen tähtäävät

paperittomien ryhmällä on paljon kantaväestöä suurempi kynnys hakeutua näiden palveluiden piiriin ja jos jo nyt täällä olevat eivät hakeudu kauhean mielellään näihin palveluihin niin mistä logiikasta tulee se että nyt olisi valtava terveydenhuoltoturismi lisääntymässä nimenomaan suomen suuntaan kun muissa maissa tässä lähipiirissä jo näitä vastaavia käytäntöjä on

vihreiden mielestä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn voi panostaa monella rintamalla

arvoisa puhemies